siellä melua kyllä riittää ja kaikenlaista muutakin meteliä

kyllä tässä on tätä hienosäätämistä niin että oikeasti sitä rakentamisvauhtia saadaan nopeutettua koska tuulivoimala nyt on strategisesti valittu tietyksi painopistealueeksi energiapolitiikassa

ettei jää väärää kuvaa edustajien heikkilä ja kiviranta puheista niin tämä lakiesityshän pitää sisällään rajoitetun metsästysoikeuden

nyt on puhuttu tästä isänmaallisuudesta pari päivää oikein pitkälle

tässä tuli tästä ministeri rehulan puheenvuorosta mieleen se tuntemattoman sotilaan väite että kyllä ne laskee että teillä ei ole nälkä ne ovat laskeneet prognoosit kohdalleen että kaloreita on tullut tarpeeksi

näinhän tämä ministeri rehulan ajattelu meni

minä sanoin että se ei pääsisi kansainväliseen luokitteluun jos tätä rajoitettua metsästysoikeutta ei siellä käytettäisi

niin kuin tässä on nyt tullut todistettua kansallispuiston kansainvälinen status on se joka tuo sinne sen kansainvälisen matkailijavirran

miksi tätä arvovalintaa ei ole tehty

teijon alueellahan se rakentuu myös helsinki vantaan lentokentän läheisyyteen niin että sinne saataisiin mahdollisimman paljon ulkolaista vierasta

tietenkin kysymyksen voi kääntää myös niinpäin miksi sinne pitää sitten ottaa kaksi ja mikä merkitys sillä on jos sanotaan jossakin että tampereen ja turun seuduilla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön ja niin edelleen

viittasin kaupunkipoliittiseen ohjelmaan jossa selvästi on toukokuussa linjattu näitten suurten kaupunkien kanssa sovitut menettelytavat se miten niitä viedään eteenpäin ja mitä niiden kanssa tehdään

voi välillä ihmetellä mihin ne ihmiset niitä sijoituseurojaan panee

sitähän tämä viestittää ehkä eniten

tämähän tuntuisi olevan kohtuullisen varmaa bisnestä jos siellä on takuuhintajärjestelmä olemassa jossa tuotantokustannuksista maksetaan reilu kaksinkertainen hinta siihen nähden mitä sitä energiaa jossakin muussa tuore

mutta jos tämä pitää sisällään sellaisia mahdollisuuksia mitä tässä nyt tarjotaan muille ja mitä meillä ei ole se ei ole enää kohtuullista koska näihin kirjauksiin liittyy kumminkin yleensä aina myös jotakin sovittua siellä takana

mutta se iso kuva tässäkin asiassa oli se että lähdettiin liikkeelle siitä että tulee tämmöisiä tuulivoimakeskittymiä niitä ei tule sinne tänne joka puolelle

se on poikkeus silloin kun ja jos sitä tuonnekin teollisuusalueelle rakennetaan

sen verran vielä edustaja lipposelle että päinvastoin kuin monesti luullaan ei pakkasella välttämättä tyyntä ole kyllä se tuuli myös silloin liikkuu

mutta kyllä se iso keskustelu kannattaa käydä koska puhutaan valtavista rahamääristä mitä me käytämme energiatukeen onko se sitten tuulta tai jotakin muuta kotimaista

arvoisa herra puhemies

niin kuin monessa puheenvuorossa on nyt esiin tuotu tämä on tietenkin kompromissi monesta asiasta ja kompromissiin tietenkin liittyy sitten huonoja puolia ja hyviä puolia

arvoisa herra puhemies

tällä esityksellä pidennetään vuodella siirtymäaikaa joka on pakkausjätteen tuottajille jätelaissa määrätty niin sanotun tuottajavastuun toteuttamiseksi

kun sinne sisältyy hyvää ja huonoa niin ei nyt tietenkään pidä lähteä siitä että pitää aiheuttaa turhia riskejä tai sitten olemassa olevia vakiintuneita olosuhteita hirveästi lähteä muuttamaan varsinkaan tällaisen lainsäädännön kautta

tästä asetelmasta valiokunnassa keskusteltiin paljon sillä kaikkiaan toisaalta kuntien ja toisaalta tuottajien näkemykset ovat olleet todella kaukana toisistaan

toivottavasti nyt ollaan kuitenkin lähestymässä hyvää yhteistyötä sillä yhteistyötä tämäkin asia tulee kuitenkin vaatimaan koska kunnilla on joka tapauksessa oikeus täydentää tuottajavastuuseen perustuvaa keräysjärjestelmää ja kiinteistöiltä erilliskerättyjen pakkausjätteiden hoitaminen on edelleen kuntien vastuulla

arvoisa herra puhemies

edustaja kettunen on täsmälleen oikeassa että eihän asioita viedä eteenpäin sanelemalla eikä käskyttämällä vaan neuvottelemalla ja hakemalla ratkaisuja ja tekemällä kompromisseja

valiokunta on mietinnössään käsitellyt itse asiassa tätä kysymystä eli sitä mitä tuottajien verkostolta tulee edellyttää jotta kuluttajien olisi vaivatonta luovuttaa pakkausjätteet kierrätettäväksi

kyllä meillä on maa alueita joilla tuulee ja vesialueita joilla tuulee ja teollisia alueita joilla tuulee ja meillä alkaa olemaan kaavallisestikin sellaiset valmiudet että kyllä sitä pystytään rakentamaan

mutta sitten tämä rahankäyttö on se toinen iso kysymys ja kyllä tuuli minun mielestäni ihan hyvä vaihtoehto on edellyttäen että se on myös jollakin lailla kannattavaa

ympäristövaliokunta edellyttää että keräyspisteiden verkosto säilyy jatkossakin kattavana myös haja asutusalueilla vaikka tuottajat sen rakentavatkin kustannustehokkaalla tavalla

meidän on pitänyt hakea neuvottelemalla ratkaisut ja edelleen me sitä työtä teemme ja toivon että sitä tehdään muilla paikkakunnilla samoin

mutta jos siihen pitää hirveästi valtion rahaa panna niin sitten kyllä kannattaa todella tarkkaan miettiä mihin energiamuotoon se raha laitetaan mihin edustaja lipponenkin viittasi

keskusteluissa on nyt pyöritelty erilaisia määriä näitä pisteitä

kyllähän te olette oikeassa siinä että onhan siellä vaaleilla valittu porukka ainakin valinnut sinne sitten kunnanjohtajia tai toimitusjohtajia tai keitä onkaan valinnut mutta kun minä puhun demokratiasta niin minä puhun vaaleilla valituista henkilöistä jotka oikeasti ovat kansalle vastuussa ja joutuvat niistä päätöksistä vastaamaan

valiokunta korostaa mietinnössään erityisesti laissa olevan vaatimuksen toteuttamista niin että kuluttajien on vaivatonta luovuttaa pakkausjäte keräykseen

numeromäärät eivät siis kerro kaikkea vaan sijoittuminen vilkkaidenkin kulkureittien varrelle ja kauppojen yhteyteen eli laadulliset seikat

valiokunta korostaa myös että kierrätystavoitteita tulee nostaa

lisäksi valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa jossa edellytetään että tuottajien järjestämän pakkausten keräyspisteverkoston kehittymistä sekä palvelujen laatua ja saatavuutta seurataan tiiviisti ja ryhdytään tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin joilla tuottajavastuuseen perustuvien palvelujen saatavuus ja laatu sekä kierrätystavoitteiden toteuttaminen varmistetaan koko maan alueella

kun tässä nyt on kysytty niitä erilaisia vaihtoehtoja niin kyllähän tällä hetkellä jos nyt katsotaan maailmanlaajuisesti tai euroopasta tai suomesta kaikista edullisin ja tehokkain polttoaine on tietenkin energiatehokkuuden hyväksikäyttö

jos me katsomme viime vuosina tapahtuneita muutoksia niin energiatehokkuuden kautta ollaan yhteiskuntiin pystytty tuottamaan huomattavan paljon enempi kuin kaikilla öljyllä kivihiilellä ydinvoimalla yhteensä energiaa

seurannassa tulee arvioida haja asutusalueille sekä olemassa oleviin hyviin järjestelmiin kohdistuvia vaikutuksia

seurannasta ja toteutetuista toimenpiteistä tulee toimittaa ympäristövaliokunnalle ensimmäinen selvitys vuoden kuluttua tuottajavastuun voimaantulon jälkeen

elikkä kyllähän sieltä pitäisi nyt hakea myös ratkaisuja

arvoisa puhemies

onhan se aivan kohtuuton aikajänne kun me joka tapauksessa käytämme vanhentunutta tekniikkaa ylimenokauden tekniikkaa ja kun meillä vaihtoehtoja olisi olemassa niin kuin jo aiemmin sanoin suomalaisessa yhteiskunnassa jota pidetään kumminkin globaalistikin maailman huippumaana nimenomaan tekniikan näkökulmasta

vyörytetään syytä muualle

filatov tuossa toi esille niin vahvasti te olette puhuneet kotimaisen elvytyksen kautta saatavasta tuloksesta joka lisää työllisyyttä

valtio kunnat ulkoistavat ja lomauttavat ja irtisanovat

tehoja pitäisi löytyä pitäisi löytyä tuloksia mutta ei tällä logiikalla tällä toimintamallilla niitä synny ja ikävintähän tässä nyt on se että teillä on ylimielinen asenne edelleen

arvoisa herra puhemies

mutta se on tällä hetkellä hyväksytyn strategisen linjauksen energiapoliittisen strategisen linjauksen mukaista politiikkaa joka on tämän salin taitaapa olla yksimielinen linjaus

mutta kyllähän tilanteet muuttuvat olosuhteet muuttuvat tuotantotavat muuttuvat kaikki muuttuu

nyt tässä on rakennettu tällainen rahastusautomaatti tietyllä lailla tietylle yhdelle muodolle tuottaa energiaa ja kun se aiheuttaa tiettyjä ongelmia ja ehkä tiettyjä haittatekijöitä niin silloin pitää asioita pystyä pohtimaan uudelleen ja katsoa onko joku muu tapa tehdä viisaampi kuin se jos se pääoma vielä tulee ulkomailta ja ne mahdolliset hyödyt mitä se pääoma tuottaa valuvat myös ulkomaille

arvoisa herra puhemies

no nyt tietenkin voi sanoa sitten eduskunnassa että kun talousarvio tänne tulee käsittelyyn ensi viikolla niin sen jälkeenhän tässä on eduskunnalla pallo kentällä niin sanotusti

nyt leikataan sitten niitä lähetyksiä jos se johtaa siihen jos tuo valtion raha otetaan pois noinkin isona määränä noinkin pienestä rahasta itse asiassa

mutta onko ministerillä joku näkemys siitä kun me olemme paljon puhuneet takavuosina varsinkin etätyöstä ja etätyön lisääntymisestä ja siellä tehtävistä töistä sehän on silloin pääsääntöisesti kumminkin vapaa ajanasunnolla tehtävää työtä kun puhutaan etätöistä jotka työt todella tarvitsevat ehkä sitten nopeita yhteyksiä mikä tämä koko peitto on kun siihen otetaan maantieteellinen asemointi eikä pelkästään näitä vakituisia asuntoja

ja tässä esittäisin kyllä vetoomuksenkin edustajien heikkilä ja kiviranta kautta vanhalle oppositiolle että luopuisivat tuollaisesta vanhakantaisesta politisoinnista

minä vielä kerran toivoisin että tulisitte järkevälle linjalle ja jättäisitte äänestämättä tulee yhtenäinen näkemys eduskunnastakin että salon alueelle halutaan kansallispuisto

arvoisa herra puhemies

kyllä tässä nyt käy ilmi kun kuunteli hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuoroja että arvopohja on kylmä se on yhtä kylmä kuin hiilihappojää

lähdetään itse asiassa rakentamaan tätä yhteiskuntaa yhä vahvemmin eriarvoistumisen tielle yhä vahvemmin sille tielle josta nyt malleja voi amerikasta katsoa

mutta ministeri katainen kun te nyt nostatte sakn rahat tässä tikun nokkaan erityisesti niin kertokaa myös mihin ovat menneet akavan rahat sttk jn rahat tehyn rahat ja niin edelleen

tämä talouspolitiikan malli on ilmeisesti sieltä kopioitu veronkevennyksiä käytetään mutta se tie ei ole onnistunut siellä ikävä kyllä se ei tule onnistumaan täälläkään

ja kun te moralisoitte jollakin tapaa nyt näitä verovähennysoikeuksia niin voisin kysyä teiltä miten te suhtaudutte siihen omaan rahoitukseenne joka tuli veroparatiisiyhtiöistä

se ihmisten yksilöiden tie jossa tuetaan ihmisiä yhteiskuntaa työpaikkoja luomalla yrityksiä synnyttäen ja aluetaloutta vahvistaen vai tämä tie jossa te nyt menette eriarvoistamisen tie ja tuloerojen kasvattamisen tie